meidän on hyvä muistaa että ilman omaa syytään työttömiksi jäävät ihmiset menettävät yhtäkkiä kaikki ansiotulonsa

tällaista merkittävää palkanmenetystä varten olemme kuitenkin rakentaneet sillan jonka tehtävänä on kantaa työttömäksi jäänyt pahimman yli uuteen työhön

se on luonut palkansaajalle turvan sillä että esimerkiksi perhe ei joudu muuttamaan kodistaan välittömästi työttömyyden takia

ministeri mäntylä voisitteko nyt kertoa meille kuinka monta uutta työpaikkaa näille työttömille ihmisille luodaan leikkaamalla työttömyysturvaa

näkövammaisten lisäksi meillä on muun muassa liikuntavammaisia tai kuulovammaisia jotka hekin kaikki tarvitsevat erityispalveluita juuri vammansa takia

vammaiset tarvitsevat avustajaa kotiinsa saadakseen hoidettua aivan arkiset asiat tai kun he lähtevät harrastuksiin teatteriin tai vaikka asioille kauppaan

eräs hitsaaja kertoi minulle tehneensä kaikkensa työn löytämiseksi

he eivät ole itse valinneet sitä että ovat jääneet työttömiksi

autoveron muuttaminen päästöperusteiseksi muutama vuosi takaperin on osoittanut tehokkuutensa siten että uusista autoista yhä useampi on aikaisempaa vähäpäästöisempi

ministeri mäntylä mitä vastaatte tälle ammattihitsaajalle ja hänen kaltaisilleen tuhansille aktiivisille työnhakijoille

arvoisa puhemies

meidän on omalta osaltamme pyrittävä pitämään huoli siitä että uuden auton hankkiminen on jatkossakin taloudellisesti järkevää ilman että suomalaiset ryntäävät esimerkiksi käytettyjen saksalaisten autojen markkinoille

säästön täytyy siis tarkoittaa vammaisille vanhuksille vähemmän kuljetuspalvelua vähemmän kotona avustamista henkilökohtaista avustamista vähemmän ja niin edelleen tai päinvastoin korkeita palvelumaksuja välttämättömien palvelujen saamiseksi hänelle

verouudistusta tehtäessä on hyvä nostaa keskusteluun myös päästöperusteisen verotuksen kehittäminen

kun siis aina apua tarvinnut vammainen tulee elämässään ehtoopuolelle niin juuri silloin hallitus vaatii häneltä aikaisempaa parempaa maksukykyä hänen kipeästi tarvitsemiinsa palveluihin

autokantamme kuitenkin katsastetaan suurilta osin vuosittain ja tällöin tehdään myös pakokaasumittaukset jotka antavat kohtuullisen tarkkaa tietoa siitä millaiset kunkin auton päästöt todellisuudessa ovat

ministeri rehula onko todella niin että te valitsette nyt säästöjen kohteeksi kaikista suomalaisista juuri heidät jotka ovat kaikkein hauraimmassa asemassa tässä yhteiskunnassa vammaiset vanhukset

tämä olisi ilmastotavoitteidemme kannalta keskustelun arvoinen kysymys

ehdotan että pykälä poistetaan vastalauseen mukaisesti

ehdotan että tämäkin pykälä poistetaan vastalauseen mukaisesti

arvoisa puhemies

samaan aikaan kun hoidamme kuitenkin yhä useammin terveyttämme kansainvälisesti myös lääkemarkkinat kansainvälistyvät ja kasvavat

kuten jo on todettu lääkeväärennökset ovat maailmalla olemassa olevaa liiketoimintaa mutta kuluttajalle ne ovat aina iso terveysriski joskus jopa hengenvaarallisia

esimerkiksi tullin tekemät lääkeväärennöstakavarikot ovat vuosittain lisääntyneet

tullin laboratoriossa on havaittu että esimerkiksi sydänlääkkeet eivät ole olleet tuoteselosteen mukaisia vaan aineosat on korvattu jollakin toisella tuotteella tai aineosien suhteet ovat vääränlaiset

arvoisa puhemies

tällä lakimuutoksella ei nyt puututa esimerkiksi laittomien nettilääkemyyjien toimintaan mutta sillä pyritään estämään lääkeväärennösten pääsy lailliseen jakelukanavaan

vaikka suomessa lääkeväärennösten päätyminen lailliseen jakeluun ei ole ollut ongelma on tärkeää että asiaan puututaan jo ennen kuin se sellaiseksi muuttuukaan

toivon kuitenkin että valiokunta kiinnittää samassa yhteydessä huomiota kansalaistemme valistukseen lääkeväärennösten ja turvattomien nettilääketi lausten vähentämiseksi

arvoisa puhemies

nimittäin vaikka tämä itse esitys on erittäin hyvä niin erityisesti telakkateollisuudessa suomalaiset yritykset kohtaavat kilpailuepäkohtia ja niihin hallituksen on nyt tarkasti kiinnitettävä huomiota ja neuvoteltava jatkuvasti eun sisällä tasavertaisista kilpailutekijöistä

esimerkiksi puolassa on meneillään erilaisia hankkeita joissa tuetaan valtion omistamia telakoita

tämä johtuu siitä että suomessa lapsilisä on sidottu asumiseen eli suomessa asuva saa lapsilisän mutta eu tasolla lapsilisä on sidottu työhön eli lapsilisän maksaa se maa jossa henkilö tekee työtä

millaisia keskusteluja on käyty siitä että eu vaihtaisi tätä käytäntöä niin että jatkossa lapsilisä voitaisiin sitoa asumiseen

arvoisa puhemies

suomen kansan oikeustajuun ei mahdu sekään että lapsiin tekonsa kohdistavat seksuaalirikolliset voivat tuomionsa jälkeen jatkaa työtä lasten ja nuorten parissa

esimerkki tällaisesta nähtiin taannoin raumalla jossa nuoriso ohjaaja jatkoi työtään nuorten parissa kolmen vuoden ajan tuomion saamisen jälkeen

nostan esille kaksi tärkeää asiaa

itse asiassa vaikka tämä kelan valtuutettujen toimintakertomus katsoo menneeseen niin on hyvä katsoa tässä kohtaa myös jo tulevaan ja asia on nostettu esille myös tässä valiokunnan mietinnössä

voimme siis hyvällä syyllä kysyä onko oikein että ne tahot jotka tietävät tuomiosta eivät ole velvollisia ilmoittamaan siitä esimerkiksi työnantajalle

lakialoite tuomioistuinten ilmoitusvelvollisuuden laajentamisesta jätettiin muutama viikko sitten

arvoisa puhemies

pidän erityisenä kriittisenä menestystekijänä siirron onnistumiselle sitä että saadaan osaamispääomaa kunnilta siirtymään kelaan

siellä on pitkiä asiakassuhteita yhteistyösuhteita etuuskäsittelijöiden ja sosiaalityöntekijöiden välillä ja jos kaikki tämä hiljainen tieto jota kunnilla ja kuntien työntekijöillä tällä hetkellä on olemassa häviää pidän sitä ratkaisevana menetyksenä

kadotetut nuoret ovat olleet se kohderyhmä josta esimerkiksi nuorisotakuun piiriinkin on haluttu nämä nuoret löytää

varmasti kaikilla ovat vielä mielessä ne liikenneonnettomuudet joita raskaan kuljetuksen ja esimerkiksi linja autojen osaltakin ollaan menneinä vuosina saatu suomessakin kokea

tutkijalautakuntien tutkimuksissa erityisesti ajonopeus vireystila ja nukahtaminen olivat yleisimmät riskitekijät jotka vaikuttivat kuljettajaan onnettomuushetkellä ja juuri näihin riskitekijöihin nyt tälläkin esityksellä halutaan puuttua

siksi toivon että kela arvioisi mikä on tällainen kriittinen osaamismassa joka pitäisi pystyä siirtämään kunnilta kelalle ihmisten muodossa kun toimeentulotukisiirtoa tehdään

kelan valtuutetut kuulivat viime vuonna asiasta asiantuntijoita ja jos katsotte tätä kertomusta niin sieltä löytyy myöskin ratkaisuehdotus joka ei vaadi rahaa

nimittäin kelan mahdollisuus antaa tietoja esimerkiksi etsivälle nuorisotyölle niistä nuorista jotka saavat asumistukea mutta eivät saa mitään muuta tuloa jolloin sitten etsivä nuorisotyö pystyisi tarttumaan mahdollisimman pian näiden nuorten asemaan

tästä ei voi puhua riittävästi eikä myöskään siitä että kelan on opeteltava aivan uudenlaista palveluohjausta toimeentulotuen siirtyessä sinne

tässä hyvä esimerkki on nuorisolakiin tehtävä muutos jossa kelassa siis nousee esille hälytysmerkki syrjäytyvästä nuoresta

haluaisin vielä pyytää edustaja sarkomaalta kelan valtuutettujen puheenjohtajalta sitä että pitäisimme ylimääräisen valtuutettujen kokouksen jossa nyt perehtyisimme näihin säästöihin ja niihin vaikutuksiin nimenomaan esimerkiksi vaikka eläkkeensaajan asumistuen osalta

tässä on hallitukselle nyt hyvä esimerkki hyvästä normin purusta jossa siis täysin tulottomien tai asumistukea saavien osalta asia voidaan nostaa esille

arvoisa puhemies

moni ansiosidonnaista saava ei tarvitse vielä muuta sosiaaliturvaa mutta nyt tällä päätöksellä te ajatte ihmiset muun sosiaaliturvan piiriin juuri sinne mistä sanotte että ihmisiä pois kannustatte

ministeri mäntylä ettekö todella usko siihen että tukemalla ja auttamalla ihmistä voidaan saada aikaiseksi parempia tuloksia kuin pakottamalla ja rankaisemalla

arvoisa puhemies

me sosialidemokraatit tiedämme kuinka monessa perheessä esimerkiksi lahdessa ja raumalla eletään vaikeita aikoja töiden huvetessa

hoitajien jaksamista ei tueta rahalla tai muutamalla vapaapäivällä ja siksi onkin tärkeää että nyt selvitetään kaikki toimenpiteet joilla omaishoitoa voitaisiin kehittää

tällaisissa tilanteissa yhteiskunnan täytyy ponnistella korvaavien työpaikkojen löytymiseksi eikä perheitä saa jättää oman onnensa nojaan

minulta on kysytty että jos omaishoidon tuen maksatus siirtyisi kelaan miten käy omaishoidon maksujen kanssa niissä kunnissa joissa nyt maksetaan enemmän tukea kuin minimirajat ovat ja joissa arvostetaan omaishoitoa korkealle

vaaran paikkoja siinä toki on

käykö niin että tasa arvotavoitteesta huolimatta joihinkin kuntiin syntyy kotihoidon tuen kuntalisän kaltainen erillismaksujärjestelmä

mutta ihan perusmaksatustoimintaa hoitavat tälläkin hetkellä kunnissa pääasiassa toimistosihteerit ja tämä työ on sellaista työtä jota kelakin jatkossa voisi tehdä

haluaisin tästä toimintakertomuksesta nostaa esiin yhden asian jonka kelan valtuutetut kokouksessaan nostivat esille nimittäin työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisutoiminnan

hallituksen esittämät rakenneuudistukset yhdessä maltillisen keskitetyn palkkaratkaisun ja kilpailukykyä parantavien liikenneinvestointien kanssa takaavat otollisen pohjan tulevaan

arvoisa puhemies

eun rikkidirektiivin aiheuttamat kustannukset on tarpeen kompensoida täysimääräisesti kotimaisen teollisuuden kilpailukyvyn ja työpaikkojen turvaamiseksi

kävin itse maanantaina neuvolassa kotikaupungissani

yksi osa budjetin työllisyyttä ja taloutta ylläpitävistä keinoista on panostus teollisuuteen

en oikein ymmärrä ajatusta siitä että esimerkiksi neuvoloiden yhtiöittämisellä olisi jotain lisäarvoa palveluiden käyttäjille siis tässä järjestelmässä joka on maailmankuulu ja josta me olemme tunnettuja

työllisyyden parantaminen rakennusten korjausvelan pienentäminen sekä lähiöiden elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden lisääminen ovat kaikki arvokkaita ratkaisuja

ja nyt pyydän pääministeriltä tähän vastausta

suomessa on osaavaa työvoimaa korkeaa tekniikkaa työn tuottavuuteen nähden varsin kohtuullinen palkkataso sekä patentteja ja ideoita vaikka muille jakaa

näiden ideoiden kehittäminen tuottavaksi liiketoiminnaksi kansainvälisille markkinoille on mahdollisuus taloutemme ja yhteiskuntamme tulevaisuudelle

tämä on hyvä esimerkki uudistuksesta josta hyötyvät sekä lapsiperheet että suomen talous

nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen saa kaivattuja resursseja ja opintotuki sidotaan vihdoin elinkustannusindeksiin

kelan valtuutetut muuttivat tätä kertomusta edellisen eduskunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnalta saamansa palautteen perusteella ja nyt tänne onkin lisätty paljon tärkeää tietoa jota viimeksi kansanedustajat halusivat

muun muassa eläkkeensaajan asumistuesta täällä on hyvät faktatiedot joita toivon että hallituksenkin jäsenet lukevat

pohjoismaiseen yhteiskuntaan kuuluu keskeisesti se ettei heikoimmassa asemassa olevia paineta kohtuuttomaan asemaan vaikka taloustilanne olisi kuinka tukala